ja puhuttiinpa ilmastonmuutoksesta mitä tahansa niin ainakin geologisten kirjojen mukaan totta on se että vuosituhansien periodilla me olemme kulkemassa kohti jääkautta

silloin täytyy tiedostaa myös se että muutaman vuosituhannen päästä saattaa jääkausi olla näilläkin seuduilla ja myös nämä haasteet tulee tiedostaa

hyvin pienten tulojen varassa elävät ihmiset ottavat varmasti meihin jokaiseen hyvinkin paljon yhteyttä ja erityisen paljon juuri minä olen saanut luottamusta että nämä henkilöt kääntyvät elämäntilanteissaan puoleeni

mutta luotan myös tuleviin päätöksentekijöihin ja niitten päätösten toimeenpanijoihin että uhat voidaan torjua

ne eivät tietenkään ole riittäviä että niillä köyhyys poistuisi mutta itse haluaisin että näitä askeleita voitaisiin ottaa enemmän ja pitemmälle mutta olemme tällä tiellä ja jatketaan

asunto hankintana on kaikille hyvin kallis

kysyisin arvoisalta ministeriltä voidaanko ajatella nuorille ja lapsiperheille sitä että asuntovelan korot voisi saada välittömästi verotuksessa vähennettyä

toivon että jollakin tavalla autettaisiin nuorten omistusasunnon hankintaa

haluan painottaa sitä että kansalaisilla pitää koko maassa olla lähitaksin palvelun saantimahdollisuus

toinen kysymys

kun esimerkiksi äänekoskella keski suomessa on suunniteltu mäm menkylälle tämmöistä matalaenergiakaavoitettua asuinaluetta kuinka tämän kaltaisia alueita voitaisiin edistää että hyvät ideat voisivat toteutua

haluan että takseja on maaseudulla myös kylillä ei vain kirkonkylässä tai kuntakeskuksessa vaan myöskin kylillä

esimerkiksi kotipaikkakunnallani keuruulla on todettu muun muassa kesäasukkaitten kuin paikallistenkin asukkaitten toimesta taksin tarvetta siirtyä kunnan kyläalueella toiselle kylälle ilman että käydään kuntakeskuksessa

kun kylillä ei ole takseja niin taksi tulee sieltä kuntakeskuksesta ja siirtää sitten asiakasta siellä kylällä muutaman kilometrin ja näin ollen tästä kyydistä tulee kohtuuttoman kallis

pidän tätä hyvin välttämättömänä että taksien saatavuus on hajautettu ja harkitsen sitäkin että pitäisi sallia myöskin sivutoiminen taksiyrittäjyys niin että olisi muitakin toimia vaikkapa tuommoisena kyläavustajana

kun maassa nyt tehdään kuntaliitoksia niin on todella huomionarvoista että me pidämme huolen että taksin palveluverkosto säilyy mahdollisimman tiheänä

on ymmärrettävää että siellä haja asutusalueella ei välttämättä ajoja ole niin kovin paljon mutta siitä huolimatta on välttämätöntä että palveluverkosto voi palvella asiakkaita kaikkialla

tämä koskee myöskin saaristoa

edustajakollega vaasasta totesi että maalahden kunnassa jossa ovat liitettyinä bergön kunta ja edelleen maalahti ovat laajat alueet vaarassa kun taksiyrittäjät jäävät eläkkeelle tuleeko jatkajaa

arvoisa puhemies

hallituksen antama budjettiesitys osoittaa vastuullisuutta kuten jo aiemmissa puheenvuoroissani olen todennut

uskon että tällä erityisesti tarkoitetaan perintö ja lahjaveroa lähiomaisten elikkä ensimmäiseen perintöveroluokkaan kuuluvien kohdalta

hallitus on tässä asiassa ottanut hyviä askeleita eteenpäin mutta toivon että vielä tällä vaalikaudella mahdollisimman nopeasti voitaisiin edetä asiassa siten että päästäisiin paljon suurempaan euromäärään kuin mitä tällä hetkellä on lähiomaisten perintöverovapauden kohdalla

markku pakkanen toi erittäin tärkeän näkökohdan juuri esille aiempaan puheenvuorooni viitaten

täällä on viitattu muun muassa maatila ja yritysvarallisuuden perintöjen perintövero ongelmiin

nythän on niin että ihmisiä ikääntyy paljon ja on yhteiskuntapoliittisesti varmasti hyvä jos ihmiset ikääntyessään voivat asua entisissä kodeissaan

metsätilojen osalta aivan erityisesti tiedämme nämä ongelmat

näin ollen silloin on hyvin tärkeää että olisi liikkumismahdollisuudet kun linja autovuorot ovat maaseudulta lähestulkoon kadonneet muu palveluliikenne myös heikentynyt

useinhan on niin että taksit haluavat sinne kuntakeskukseen ja tämä paine on olemassa käytännössä

katson että myös iäkkäillä henkilöillä tulee olla oikeus itsenäisesti omistaa usein omalla työllään ja säästämisellään hankkimaansa omaisuutta eläkevuosiensa turvaksi

tällainen kehitys on maaseudun kannalta hyvin kielteinen

haluan että nyt tässä todella painotetaan myös kylätaksien olemassaoloa

siinä on oma asunto mutta myös hankittu oma varallisuus ja sitten myös ne eläkkeet joista niin paljon täällä puhutaan

eräs asia on juuri se että myös iäkkäät ihmiset voivat olla omistajia johon heillä on mielestäni tasa arvoisuuden vuoksi aivan täysi oikeus

sen vuoksi näkisin että luonnollinen tilanne sitten aikanaan kun perintö tulee olisi se että perintö voisi siirtyä vapaana perintöverosta nykyistä paljon tuntuvampaan summaan samassa suvussa lähiomaisten ja ensimmäiseen perintöveroluokkaan kuuluvien kesken

sen ymmärrän jos perintö tulee kuin löytäen kaukaiselta sukulaiselta tai lahjana ventovieraalta niin silloin on selvästi tulosta kysymys ja totta ihmeessä siitä pitää myös asianomaiset perintöverot maksaa

mutta silloin kun on omaksi koetusta usein yhdessä vaalitusta yhdessä hankitusta yhdessä enennetystä omaisuudesta kyse niin silloin perintövero on ikään kuin jonkunlainen rangaistus

toivon että tässä suomessakin seurattaisiin ruotsin hyvää esimerkkiä jossa tsunamionnettomuuden opettamana tajuttiin tämä perintöveron ongelmallisuus

kysymykset siitä milloinka perintöverotilanne aktualisoituu eivät ole ihmisten käsissä

erityisesti keski suomessa on koettu ongelmana se että maakunnissa on pulaa yleisen liikenteen ostomäärärahoista niin bussiliikenteen osalta kuin myös busseja korvaavien takseilla hoidettavien reitti ja palveluliikennevuorojen osalta ja itse tiedän varsin hyvin myöskin niin kutsuttujen vähäliikenteisten ratojen osalta

minusta tuntuu ihmeeltä että valtionrautatiet on vähentämässä liikennettä tietyiltä radoilta aikana jolloinka valtionrautateitten henkilöliikenne tuottaa enemmän nettotulosta kuin koskaan aikaisemmin

liikenne julkisena liikenteenä tulisi nähdä toimivana verkkokokonaisuutena joka on osa yhteiskunnan rakennetta infrastruktuuria ja sen takia siihen tulisi myöskin riittävästi panostaa

meillä on korkea aika osoittaa jotain erityistä hyvää heille jotka viime sotien sukupolvesta ovat vielä keskuudessamme

äskettäin on ilmestynyt myös kirja joka kuvaa viime sotien siviiliuhrien ja siviilien kovia kokemuksia kurkijoen elisenvaaran risteysaseman pommituksista

näkisin että myös nämä ihmiset jotka ovat kokeneet tuolloin aika kovia elämässään liian rajuja kovia vaiheita tulisi myös saattaa jonkunlaisen korvauksen piiriin sikäli kuin enää heitä on tavoitettavissa

toivon että myös ne epäkohdat mitä vielä ilmenee viime sotien veteraanitunnusten myöntämisen osalta voitaisiin oikeudenmukaisesti tutkia selvittää ja jos korjattavaa on niin myös korjata

maanpuolustus on meille kaikille asia jossa tuntuu siltä kun keskustelua seuraa että meillä laajoissa peruslinjakysymyksissä on hyvä yhdensuuntainen ajattelu ja näin pitää ollakin

maailman muissa kielissä ei ole vastaavaa sanaa

ja puolustus yhä useammassa maassa niin pohjoismaissa kuin euroopan unionin jäsenmaissa ymmärretään yhä enemmän vain kriisinhallintana ei niinkään enää oman kansan puolustamisena eikä oman maa alueen puolustamisena

ehkä saattaisi olla jotain meri ja ilmavalvontaa jossa on ihme että vielä tällä hetkellä ei ole sitä yhteistyötä jonka kansalaiset jo olettavat olevan

mutta todellisia turvatakuita ei näilläkään ajatuksilla voida saada koska pohjoismaat suomea lukuun ottamatta ovat voimakkaasti alasajaneet omaa puolustuskykyään

norjalla sitä ehkä eniten sitten suomen jälkeen on mutta suomi on ainut maa pohjoismaista joka kykenee puolustamaan omaa aluettaan

onneksi puolustuskyvyn olemassaolo on riittänyt turvaamaan rauhan

arvoisa puhemies

tämä on se perusasia joka yksin voi nostaa tilanteessa eteenpäin

erityisesti annan tunnustusta ministeri mauri pekkariselle aktiivisista toimista joilla on tämän hallituskauden aikana tehty hyviä ratkaisuja ja nimenomaan kautta koko maan ulottuvia ratkaisuja pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan ihan erityisesti

näen hyvin tärkeäksi myöskin sen että mikroyrittäjät voivat menestyä työllistää itsensä ja palkata myöskin mahdollisuuksien mukaan työntekijöitä mutta samalla on kysymys pienten paikkakuntien elinvoimaisuudesta palvelutarjonnasta ja paikkakuntien kehityskyvystä

tuon tässä yhteydessä vielä esille bioenergian mahdollisuudet

biodieselin myöskin biokaasun mahdollisuuksissa joihin viittasin aiemmassa puheenvuorossani näen että on suomen suuri tulevaisuus taloudelliseen menestykseen odottamassa

arvoisa rouva puhemies

kyllä me niin paljon tuomme näitä polttoaineita ulkomailta että meidän kaikki voitava pitäisi mahdollisimman pikaisesti tehdä kotimaisten polttonesteitten edistämiseksi

kun nämä suurpedot ovat ongelma ja täällä aiemmin tänään on puhuttu salakaadoista jopa rikollisesta metsästämisestä paljon parempi olisi että petokantaa hoidettaisiin hallitusti ja tehokkaasti

kuten tiedämme koirat ovat kaikkein tehokkaimpia havaitsemaan huumeita löytämään kadonneita ja monessa muussa hyödyllisessä toiminnassa

keuruullahan on valtakunnallinen pioneeri ja suojelualan osaamiskeskus jossa muun muassa on erikoistuttu räjähteitten raivaamiseen

esimerkiksi jos joku terroristi tuo pelätyn räjähteen todennäköisesti keuruun pioneerirykmentistä tulevat osaajat paikalle jotka tietävät mitenkä menetellä

mutta tässä tuon esille sitä että keuruun varuskunnan kasarmitilojen peruskorjausta jatkettaisiin siltä osin kuin ne ovat kesken mutta sitten puolustusvoimain kolmatta tehtävää varten joka on tämä kriisinhallinta keuruulle rakennettaisiin koulutushalli jossa voitaisiin harjoitella niissä sää ja ilmasto ja sadeolosuhteissa joissa kriisinhallintatehtävissä toimitaan

esimerkiksi suomalaisesta säästä siirtyminen vaikkapa tsadin trooppisiin olosuhteisiin on suuri muutos

silloin olisi hyvä jos täällä voitaisiin jossakin hallitilassa harjoitella kosteutta lämpötilaa ehkä muitakin olosuhteita jotka ovat tuolla toimintakentällä

toivon että nykyaikaisen kehittyvän vankeinhoidon kannalta tämä hanke otettaisiin uudelleen suunnitteluun ja voitaisiin toteuttaa